lauri oinoselle

muutoin valiokunta ei pidä asianmukaisena sellaista kehitystä että syyperusteisten etuuksien lisänä joudutaan enenevästi käyttämään toimeentulotukea

toisaalta ollaan kaikki täällä ovat tänäänkin olleet syvästi huolissaan tästä kehityksestä mutta sitten niistä toimenpiteistä ja itse asiassa etenemistavoistakin näytetään olevan vankasti erimielisiä

sinänsä teidän hyväntahtoinen toiveenne oli varmaan ihan paikallaan että tulevaisuudessa ja pitkällä tähtäimellä voitaisiin asiaa tarkastella myöskin esimerkiksi pienyrittäjien kannalta

järjestelyä voidaan muuttaa jos iäkäs henkilö itse sitä toivoo tai jos se on tarpeen hänen palvelutarpeidensa muutoksen johdosta

mutta kaikkinensa

tuija nurmen puheenvuoron jatkeeksi haluaisin kiinnittää huomiota aivan tuoreeseen tuomioon kotkasta jossa useampi nuori mies tuomittiin ihmiskaupasta

ja vielä valiokunta toteaa

me yhdyimme lain perusteluihin siitä ettei esimerkiksi kilpailuttaminen sellaisenaan muodosta syytä hoitopaikan vaihtamiseen

jotkut uskovat että veromuutoksilla aikaansaaduilla hinnanmuutoksilla ei olisi merkittävää vaikutusta

niin voitaisiin mutta juuri nyt me tarkastelemme sitä mitä nyt päätetään

joko sille palvelutuotannolle pitää tehdä jotakin tehostaa sitä sillä tavoin että ne pienet kunnatkin tulevat toimeen jos me uskomme siihen että ihan pienetkin kunnat tulevat toimeen

poikkeuksellisesti suhteessa valiokunnan normaaliin lyhyen kaavan käytäntöön valiokunta ei pidä esitystä tarpeellisena eikä se pidä sitä myöskään tarkoituksenmukaisena oman toimialansa eli sosiaaliturvan kannalta

jatkossa ei siis ole mahdollista että sellaisessakaan palveluasumisessa joka ei perustu vuokrasuhteeseen vanhus voitaisiin siirtää vastoin hänen tahtoaan johonkin toiseen hoito tai asuinpaikkaan

asiallinen neuvonta on sitten asia aivan erikseen ja tämän asiallisen neuvonnan myötähän sitten myöskin väärinkäytökset varmasti vähenisivät

tässähän on kysymys siitä että heikennetään lähes kaikkien perusturvaetuuksien indeksisidonnaisuutta eli inflaation edetessä heikennetään eniten ostovoimaa vai ei ei turvata niitten ostovoimaa

ne eivät toimi enää poliittisten päättäjien tai virkamiesten hyväntahtoisuuden varassa vaan niille tulee pykäliin kirjattu oikeus saada tietoa osallistua valmisteluun ja seurata päätösten tekoa ja niiden täytäntöönpanoa kaikissa niissä asioissa jotka ikääntyneitä ihmisiä koskettavat

arvoisa puhemies

jotta nyt ei väärää käsitystä jäisi kannatan ehdottomasti edustaja zyskowiczin puheenvuorossa sekä tätä teoriaa että myöskin tätä käytäntöä eli esitystä siitä että sosiaali ja terveysministeriö joka näitten hyvien veljien lisäksi valvoo ikään kuin valtion puolesta näitä eläkeyhtiöitä voisi ehkä ryhtyä edustaja zyskowiczin tarkoittamaan toimenpiteeseen

sitten se kysymys että jos niitä rajoja muutetaan niin saavatko ne ihmiset palvelut paremmin

toinen asia arvoisa puhemies pyydän anteeksi tämä menee hiukan ulkopuolelle aiheen mutta ed

nurmi viittasi tähän elinkauppaan ja siihen että niitä elimiä pitäisi yleensä muuten saada

mutta on sillä historiallinen perustakin nimittäin muistelen nyt edustaja liisa hyssälää joka aikanaan käytti täällä legendaarisen puheenvuoron tosin hieman eri aiheesta levittäkää huhua joten tällä on sekä historiallinen perusta että tulevaisuus

keski afrikassa on kriisi johon tarvittaisiin nopeaa sotilaallista puuttumista

kun nämä suomen kuntien nykyiset rajat eivät kai ole ihan jumalasta lähtöisin niin kyllä se silloin pitää jossain vaiheessa tehdä se tarkastelu kokonaisvaltaisesti

silloin ei haluttu uskottiin siihen että sopeutuminen eurooppalaisiin verovaatimuksiin johtaa parhaimpaan tulokseen

valiokunta aivan oikein korosti mietinnössään että vanhusneuvostoihin tulee turvata ikääntyneitä ihmisiä edustavien järjestöjen edustus enkä olisi nyt aivan yhtä huolissani kuin edustaja vehviläinen tämän kirjauksen täsmällisyydestä

samanaikaisesti eun taistelujoukot harjoittelevat jossakin ilmeisesti euroopassa eivätkä suostu lähtemään sinne koska jäsenmaat eivät onnistu saamaan aikaan päätöstä ja samanaikaisesti kerätään sitten toista joukkoa joka sinne lähtee

mutta kun täällä edustajat elomaa ja juvonen ihan oikein puhuivat päiväkotien merkityksestä niin tekee mieli kysyä keskustalta miksi te ette tehneet välikysymystä siitä kun sielläkin on ongelmia

nyt olemme nähneet miten on käynyt ja siksi meillä on nyt tämä tie jota tämä lakiesitys toteuttaa ja tätä tulee jatkaa

kun me puolueet täällä pystymme tulkitsemaan tätä aivan oikein niin uskon kyllä että myöskin meidän omien puolueittemme edustajat kunnissa pystyvät samaan

mutta heille tämä takuueläke ei tuo mitään koska he ovat jo aiemmilla eläkkeillään yltäneet siihen

sen takia minusta tuntuu jotenkin murheelliselta että nyt tässä yhteydessä tämä keskustelu on näin voimakkaasti keskittynyt näihin voimalaitoskiinteistöveroihin

rehula ehkä aivan oikein totesitte että se kenties todellakin tuo oikeuden kuntouttavaan työtoimintaan mutta sitten sopii kysyä miksi siitä huolimatta siihen oikeuteen liitetään tämä pakko

sinänsä jos sillä että tämmöinen järjestely on tehty voitaisiin turvata ja kenties pelastaa suomalainen eläkejärjestelmä niin siitä vaan

ei kai tämä suomen kuntarakenteen järkevyys voi olla kiinni siitä onko jossain kunnassa voimalaitos vai ei

vakaumuksestani johtuu että olen tietysti pitkällä katsannolla hyvin iloinen jos taistelujoukkojen ei tarvitse taistella mutta jos taistelujoukkojen ainoaksi saavutukseksi jää vasemmistoliiton puheenjohtajan vaihtuminen niin ehkä sekään nyt ei aivan oikein ole

toimeentulotuki ja asumistuki yhdessä ovat suomen sosiaaliturvan pahin kannustinloukku tällä hetkellä ja on tietysti mielenkiintoista että tämä esitys tulee sellaiselta hallitukselta jossa pääministerinä toimii sellaisen puolueen puheenjohtaja toimi hallituksen pääministerinä ja jäi joko joka on kaikkein voimallisimmin puhunut tuloloukkuja ja kannustinloukkuja vastaan

omat lapsenlapseni ovat nauttineet kuusi vuotta kotihoidon tuesta ja puolustan sitä tinkimättömästi mutta siitä huolimatta haluan että kun poliitikot päättävät asioista niitten tärkeysjärjestyksestä niin kaikki asiat ovat yhtä aikaa esillä

miksi tämä on velvoittava myöskin näille yksilöille koska jos tämä on kaikille hyvä he ovat kaikki kykeneviä lähtemään tähän työtoimintaan mukaan jolloin tietenkään näitä sanktioita ei tule niin miksi ne on säädetty ylipäätään

on ihan hyvä puhua joka kaudella samoilla termeillä

minä en vain usko että bonuksilla parannetaan ylipäätään näitten johtajien toimintakykyä lainkaan

tähän mennessä niin ei aina ole tehty

joka tapauksessa totuus on se kun täällä puhuttiin tästä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta että kun tarkistin niin viimeiseen kymmeneen vuoteen tässä keltaisessa kirjassa ei kertaakaan ole osoitettu työttömille niin paljon rahaa kuin nyt

ensi heinäkuusta eteenpäin kunnat eivät enää voi esimerkiksi rahanpuutteeseen vedoten luistaa siitä vastuusta joka niille on kuulunut tähänkin saakka

minun mielestäni se kuvaa sitä ajattelua että sillä halutaan pakottaa osa haluttomista tähän työtoimintaan

kyllä kunnissa pitää löytyä rahaa vanhuksista huolehtimiseen

siksi minua sinänsä kiinnostaisi noin yleisemmin se olisiko mahdollista joskus tutkia erilaisten eri puolueitten käymien hallitusneuvottelujen prosessin kulkua että miten kaikenlaiset käsittämättömät päätökset onnistuvatkin syntymään tai miten ovat onnistumatta syntymään

se uhka mikä tähän liittyy on se että osa niistä haluttomista on oikeasti kyvyttömiä ja ne kyvyttömät joutuvat näitten sanktioitten uhriksi

minä en olisi varmasti tehnyt hylkyesitystäni jos tätä kohtaa tässä lainsäädännössä ei olisi mutta se valitettavasti on siellä ja siihen liittyy sellainen ikävä puoli kuten on liittynyt aika moneen esitykseen kuten muistatte valiokunnassa että pieni ryhmä pannaan kärsimään

se leikkaa eläkkeitten suuruutta minkä tässä eläkeläiset tulevat myöskin lähivuosina huomaamaan jos keskimääräisesti vanhenemme nykyistä menoa

ensi heinäkuussa laki alkaa velvoittaa

nimittäin kolmista neuvotteluista on kokemuksia kahdesta tuloksia katselin ja yhdestä vähän sisältäkin päin ja ei niistä nyt oikein yksikään kyllä täytä tämmöisiä suuren isänmaallisen sodan tai jonkin muun saavutusten kategoriaa

sijoitustuotoista olen hänen kanssaan samaa mieltä siinä että todella kannattaisi aika vakavasti harkita onko osakkeisiin sijoittaminen tällä hetkellä todellakaan järkevä strategia tai edes taktiikka

karhuvaaran ansiokkaan puheenvuoron jatkoksi voisi sanoa että tämä ihmiskaupan tunnistaminen on erittäin tärkeää jotta uhri saa osakseen sellaista suojelua kuin ihmiskaupan uhreille on tarkoitus antaa

yksi asia josta tässä yhteydessä toki voitaisiin keskustella ovat nämä eläkeyhtiöitten ikään kuin kilpailuperusteiset asiakaspalautteet joissa sitä eläkeläisten rahaa jaetaan muille eli työnantaja pakkaisija ja näille työnantajille takaisin

nyt alexander stubbin hallitus aikoo avata portit perusturvan leikkauksille ja pienituloisten pakottamiselle viimesijaiselle ja nöyryyttävälle toimeentulotuelle

mutta kuntauudistus on kuitenkin sellainen päätös joka ehkä nyt piti tehdä ja nyt olisi toivottavaa että se asia voitaisiin katsoa loppuun sillä tavoin että kysymys ei nyt ole maailman suurimmasta uhasta ja pelosta ja ties mistä vaan mahdollisuudesta arvioida suomalainen kuntajärjestelmä joka on kuitenkin kaikkein keskeisimmässä asemassa kun yritetään turvata suomalaisten ihmisten oikeudenmukainen kohtelu

valiokunta korostaa myös erityisesti tarvetta kouluttaa sosiaali ja terveydenhuollon työntekijät toimimaan aktiivisesti ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja auttamiseksi

tällaista vasemmistoliitto ei voi hyväksyä ja siksi arvoisa puhemies esitän että lakiehdotukset hylätään

joten tämä yhdistettynä hallituksen esitykseen takuueläkkeestä käytännössä ainakin joksikin aikaa ratkaisevasti helpottaa kaikkien pienituloisten kaikkien suomalaisten köyhien eläkeläisten asemaa ja siksi tämä tarvitaan

todettakoon nyt kerran vielä selvyyden vuoksi että olen puhunut koko tämän istunnon ajan sairaanhoitovakuutusmaksuista ja siellä erityisesti lääkekorvauksista ja nimenomaan lääkekustannusten kasvu on ollut merkittävästi voimakkaampaa kuin muitten sairaan ja terveydenhoitokustannusten kasvu jota myöskin työnantajat rahoittavat kuten täällä on todettu

aivan niin kuin ed

vaikka ihmettelen keskustan eduskuntaryhmän ja edustaja vehviläisen kantaa siitä että keskusta vaivoin hyväksyy tai varauksin hyväksyy tämän hallituksen esityksen niin kannatan hänen esitystään tuosta lausumasta johon myöskin vastalauseessa olen yhtynyt koska se riippumatta keskustan peruskannasta on sinänsä täyttä asiaa

rajamäki täällä totesi suomen rajavartiolaitos on todella nähnyt paljon vaivaa että tämä ihmiskaupan tunnistaminen on kehittynyt ja se on noussut korkealle tasolle

tässä yhteydessä haluan lisäksi esittää keskuskanslialle kiitoksen siitä että tämä aloite on näin nopeasti tuotu tänne saliin käsittelyyn ja luulen että tämä voidaan yhdistää sitten valiokunnassa myöskin lakiesityksen käsittelyyn jolloin pystymme kun kerrankin valiokunnassa toivottavasti myöskin aloitteet otetaan huomioon saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen suomalaisten eläkkeensaajien kannalta

minulla on semmoinen käsitys että tässä salissa aika iso porukka on sen oikeudenmukaisuuden tarpeesta ja perustasta ihan yksimielinen

nyt se laki lopultakin erilaisten ja moninaisten vaiheitten jälkeen on täällä salissa ja siitä pitää toki olla tyytyväinen ja kiittää meitä kaikkia jotka siinä prosessissa olemme olleet mukana kuka missäkin paikassa kuka milloinkin

tämä on se epäsuhta jonka me tällä lausumalla haluamme erityisesti korjata

mutta olennaista tässä laissa on on tietysti monta asiaa mutta minusta ehkä keskeisintä niistä edustaja kantola onnistui tässä debattipuheenvuorossaan sivuamaan eli sitä että tämä laki on rakenteeltaankin ja myös sisällöltään sillä tavalla poikkeuksellinen että ehkä niin on joskus saattanut tapahtua aiemminkin tässä selkeästi asetetaan tässä tapauksessa vanhus ei suinkaan objektiksi vaan subjektiksi

mitä tulee sitten jatkokehyksiin toki kehyksiä voidaan vuosittain muuttaa mutta kyllä ainakin pääministerin ajattelu oli se ja tähän saakka nyt on pitänyt tottua uskomaan siihen mitä pääministeri sanoo

mutta jos se tehdään kustannusneutraalisti niin se on kohtuutonta edelleen niille kaikkein köyhimmille koska jos toisesta taskusta siirretään toiseen taskuun niin ei puuron määrä lisäänny siitä vaikka lusikoita lisätään tai vaihdetaan niitä taskusta toiseen

toki vanhukseen kohdistuu näistä lain pykälistä monia toimenpiteitä jotka siis kohdistuvat häneen mutta siinä ohessa tällä lailla pykälätasolla vahvistetaan kansalaisen tässä tapauksessa vanhuksen ikääntyneen kansalaisen mahdollisuutta oikeasti eikä pelkästään sanojen tasolla vaikuttaa omiin asioihinsa erityisesti kunnallisessa päätöksenteossa mikä on keskeisintä kun kunnat nämä palvelut keskeisesti kuitenkin järjestävät ja toisaalta paitsi yksilön tasolla niin myöskin sillä tavalla yhteisön tasolla että vanhusneuvoston kautta kunnan ikääntyneille ihmisille tulee mahdollisuus vaikuttaa siihen kollektiivisempaan päätöksentekoon

perussuomalaiset eivät esitä ensimmäistäkään muutosta sosiaali ja terveyspoliittisiin momentteihin ainakaan näistä aloitteista päätellen eivät ole kyllä tehneet näin viimeiseen kymmeneen vuoteen kun minä olen täällä ollut

kiinnitin tässä kreikka keskustelussa omassa puheenvuorossani muun ohella huomiota siihen että ne vaatimukset jotka kansainvälinen valuuttarahasto imf on kreikalle näitten lainajärjestelyjen ehdoksi asettanut muistuttavat erittäin analogisesti niitä vaatimuksia joita suomalaiset työnantajat ja heidän järjestönsä ovat suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän muutoksiin asettaneet

meillä on lapista kainuusta ja saaristokunnista kokeilu jonka tulokset osoittavat että kelamaksun poistolla ei ole saatu mitään aikaan

muutaman talon rakennuttaneena ja niitä ylläpitäneenäkin voin sanoa että kyllä tämä keskustelu on kuulostanut lievästi sanoen mielenkiintoiselta

minulla on ollut tilaisuus nähdä tulevan sosiaalihuoltolain luonnoksia ja ilahtuneena panin merkille että aivan samaa rakennetta on tarjolla myöskin siellä ja minä uskon että jos tällä tavalla voidaan edetä niin pääsemme tosi hyvään lainsäädäntöön sellaiseen josta ihmiselle käy aika selkeästi itsellekin pienelläkin lukemalla selville mitä hänelle tässä oikeasti tarjotaan

uskon että olette vilpittömästi asialla mutta ehkä tässäkin olisi voinut jotain yrittää

hallituksen uskollisena soturina totean että edustaja kaikkonen oli monessa asiassa aivan oikeassa mutta hänen ruotsin mallinsa puute on siinä että se ei ota huomioon niitä kulutustottumusten vaihteluita siellä

ainoa mitä keskusta on löytänyt esitettäväksi on vähimmäispäivärahojen korottaminen sen jälkeen kun hallitus ilmeisesti keskustalle yllättäen päättikin poistaa työmarkkinatuen tarveharkinnan

pulliainen oli tässä asiassa aivan oikeassa valitettavasti keskustelu on päättynyt tätä voi myös merkitä sitä miten tämä on se että nyt erotus oli dr

hallitus on hoitanut tämän linjan sillä tavoin että tämä näyttää tyydyttävän perussuomalaisia täysin ja suomen keskustaakin lähes kokonaan

minä en usko kovin pitkälle siihen että näillä todistuksilla ja niillä arvioilla jotka tulevat rasittamaan ihmisten lompakoita saavutetaan sitä todellista tavoitetta mihin pyritään

pitkäaikainen kokemukseni oppositiokansanedustajana toki antaa ymmärrystä keskustan puheenvuoroille joissa oltiin huolissaan rahojen riittävyydestä

kuntien tilanne helpottuu ja se toivottavasti vaikuttaa myöskin siihen että lomautuksilta ja jopa irtisanomisilta voidaan välttyä tai ainakin tehdään niitä vähemmän

pitää tietysti todeta että kyllähän ne ratkaisevat paljon myöskin vanhusten hoivan ja hoidon osalta mutta en silti jaksa uskoa että yhdestäkään suomen kunnasta löytyisi enemmistö päättäjiä jotka ovat sitä mieltä että vanhuksia ja heidän hoivaansa ja hoitoaan ei pitäisi asettaa keskeiseen asemaan kun päätöksiä tehdään siitä miten voimavaroja jaetaan

mutta miksi siihen tarvittiin nimenomaan kelamaksun poisto jolla on aivan varmasti kun rehelliseksi heittäydytään hankalia sivuvaikutuksia jopa uhkiakin

saattaa olla että maa siellä imetään sosiaali terveys valiokuntaan käytyä keskustelua tutkija anneli

tällä kertaa pois ennusteen kimin minun ei pitäisi tästä asiasta nyt sanoa yhtään mitään mutta minusta näyttää siltä että tämä on sosialidemokraattien vastaus takuueläkkeeseen

toinen kysymys on turvaavatko kelamaksut työeläkkeitten rahoituksen kuten valtiovarainministeri on perusteluissaan laajalti esittänyt

kyllähän tässä todella on paljon tehty ja valtio on aina ottanut vastuun nimenomaan näistä eläkeläisistä

ei siksi että kunnille asetettaisiin uusia ikäviä velvoitteita vaan siksi että kunnat noudattaisivat kuten edustaja rehula täällä sanoi niitä jo olemassa olevia velvoitteita jotka lainsäädäntö on heille asettanut

kun edustajalla on oikeus sanoa täällä oma mielipiteensä niin minusta vähän näyttää siltä että hän voisi

kyllä tietysti turvaavat jos niiden avulla saavutetaan yksimielisyys siitä että työeläkemaksuja pitää korottaa kuten työntekijäjärjestöt ja myöskin eläkkeitä tuottavat yritykset ovat jo pitkään vaatineet

arvoisa puhemies

mutta

keskustelu

on päätynyt hän voi myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja tämä asia näyttää siltä

vaikka me nyt osoitamme tietenkin sen kehysriihessä ja budjettiriihessä sovitun summan vanhuspalvelulakiin niin se on se arvio siitä että paljonko siihen tarvitaan mutta kunnat kyllä tulevat saamaan sitten niitten todella toteutuneitten kustannusten perusteella sen sosiaali ja terveydenhuollon oman osuutensa siitä valtionosuuksien potista

eduskunnan seuraava täysi tulkki huomenna perjantaina seitsemäs päivä on vähän vaisumpi yritys mutta minkäpä sille voi